tänä aamuna soi puhelin seitsemän jälkeen ja siellä eräs henkilö kysyi mitä siellä hallitus on tekemässä

sitten kun tulin eduskuntaan kaikki muutkin saivat lukea lehdistä jotta hallituksen perustama sosiaaliturvavakuutuskomitea on suunnittelemassa työttömyysturvaleikkausta jopa siten jotta puolet ajasta vähennettäisiin pois

kun ottaa huomioon sen jotta suomalainen työttömyysturvan taso on jo matalampi kuin muissa pohjoismaissa niin se tuntuu aika kovalta ratkaisulta

vielä kun liitetään siihen ajatus siitä mitä hallitus on tehnyt veropolitiikan osalta jotta on rikkaille jakanut rahaa ja on jakamassa ensi vuonna lisää niin tämä yhtälö ei oikein tässä ajassa toimi

arvoisa puhemies

sikäli kuin tämä kysymys kiinnostaa niin että mars pyytää lisäkysymys mahdollisuutta painamalla viikkoinen arvoisa puhemies

olen ymmärtänyt että ainakin ay liikkeen ihmiset ovat vastustaneet tämän tyyppisiä leikkauksia

kun miettii tätä aikaa mikä nyt tällä hetkellä on olemassa niin tietysti tämä uutisointi kun se ajoittuu kunnallisvaalien jälkeen tuntuu jotenkin aika tarkoitushakuiselta

kun on kuultu näistä lomautuksista irtisanomisista rakennusalalla ollaan sanomassa väkeä irti työttömyys lisääntyy puunjalostusalalla on loppumassa paljon yrityksiä metalliala näyttää menevän alaspäin niin eikö tämmöiset uutiset leikkauksista pitäisi jättää jo laskematta läpi

jos se on salainen komitea niin miksi tämmöistä tuodaan esille pelotellaan ihmisiä vai onko siinä todella niin että hallitus aikoo tehdä nämä pohjustaa jo tähän malliin tätä asiaa

ollaan nimittäin isojen rinnalla tässä

kun tässä ollaan kotimaisuuden puolesta puhuttu aina niin minä olen sitä mieltä että suomalaiset voisivat vaikka tehdä puuveneitä näihin tilanteisiin

ne ovat ekologisia eikä tuhlata luonnonvaroja voidaan juhannuskokossa vielä polttaa tarvittaessa kun ne sattuvat puhkeamaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies on lähetystö muster esitystä keskustelussa ja mustajärvi lahtelan kannattamana esitti että pykälä saikin mielipiteen

dedicated oli oma mustajärvi on pesty taveja muttesa lahtela tuodessaan parraksen vuoden yhdessä työnhakijana kannatan ed

seurujärven aloite on sinällään asiana hyvä

arvoisa puhemies kannalta keskustelussa on edustajia mustiennustelahtelan kannattamana esittänyt

kannatan ed

tämä vpk homma on vähän enemmän vielä järjestäytynyttä koska tässä käydään harjoituksissa ja saadaan jotain palkkiota siitä harjoituksissa käynnistä johon velvoitetaan

nimittäin jos sattuu niin että tuolla jossakin on tulipalo syttynyt ja siellä tulee komento että hei nyt kaikki kulkukuntoiset ja selvin päin olevat miehet sammuttamaan tulipaloa sinne niin se on vaan lähdettävä ja siinä äkkiä työtön kääntyy nurkan taakse ja lähtee kävelemään kun tietää että siinä voi työttömyyskorvauksen saanti viivästyä useammalla viikolla ja sitten se korvaus leikkaantuu

sen takia tämäntyyppinen työ jota tehdään on tämmöistä yleishyödyllistä työtä joka koituu kaikkien meidän hyväksi

arvoisa puhemies

keskustelu sattumustajärvi lahtelan kannattamana esittänyt että pykälä saisi eriävän kannatan ed

on se ihme kun tätä ei ole saatu pois tästä sillä tavalla että tämä olisi sellaista työtä joka ei vähennä työttömän työttömyysturvaa

de debate viedä mut mustajärvi on työstetään vetoomus esa lahtela tuodessaan parraksen vuoden yhdessä tehari tienaa mustajärven hyvää esitystä

kun tässä pykälässä lukee jotta osallistuu vapaaehtoispalokunnan toimintaan niin sehän ei ole vielä este ollenkaan työttömyysturvan saannille vaan se korvaushan tekee sen joten tämä muoto tässä on vähän omituisesti kirjoitettu koska kysehän on siitä jotta jos saa mistä hyvänsä jotain etuutta niin työttömyysturva leikkaantuu aina

eikös nykytekniikalla olisi voitu hoitaa ja voitaisi hoitaa jatkossakin siten jotta päivystäjät voisivat olla siellä alueella eikä kaikkia keskitetä johonkin isoon kokonaisuuteen johonkin maan alle niin kuin tässä tapauksessa kuopioon

olisin toivonut että tähän olisi kerätty enemmän nimiä koska se sata nimeä kun olisi kerätty tähän niin tämä olisi todennäköisesti sitten saatu ainakin nopeammin läpi

toivotan menestystä tälle ja toivon että mahdollisimman äkkiä saadaan tämä aikaan jotta tämä epäkohta ei olisi ainakaan este vapaaehtoistyöhön lähtemiselle

arvoisa puhemies

heillä on hyvät eläkkeet ja vähän omaisuuttakin ovat hankkineet jemmaan ja olemme nyt aika hölmöjä jos emme löydä jotain ratkaisua siihen miten nämä ihmiset voisivat muuttaa takaisin tänne kotiseudulleen tai ainakin suomeen koska he tulisivat kuluttamaan tänne he tulisivat käyttämään suomalaisia palveluita mutta maksamaan siitä kanssa

siinä mielessä kun meillä on tilanne mikä on jotta odotetaan tuolta jostakin muualta näitä paluumuuttajia niin ennenhän pitäisi ottaa nämä kotimaiset ihmiset takaisin sieltä jotka vielä ovat tulossa

arvoisa puhemies

tällä puolen ei saa postitettuina koska mä tosiaan on karannut käsistä tässä lakiosissa lasin laissa hallitus ei se muuta mitään näistä asioista mitä talletusten loppukin

toivon mukaan tämä keskustelu vie eteenpäin sitä ja yhdessä todetaan sitten rktl ja riistamiehet mikä se määrä mahtaa ollakin koska minusta yksinkertaisinta on vaan mennä mettään ja todeta että tässä on nyt tämä peto ja tämän verran yhteensä on laumoja ja yksilöitä

tässä on hyvää aika paljon ja sitten on vielä täydennettävää en sano huonoa mutta kuitenkin sellaista mikä minusta pitäisi valiokunnan ja eduskunnan työssä ottaa huomioon ja mitä tästä puuttuu

näin ollen

vaikka kansanedustajanakin on noita kaikennäköisiä papereita lueskellut aika paljon niin minä en ole ihan tarkkaan vielä oivaltanut mitä nämä kaikki termit pitävät sisällään ja joka ei näihin brosyyreihin ole tutustunut eikä semmoista kansanomaista painosta tule saamaan voi olla vielä enemmän ulkona kuin tässä salissa olevat kansanedustajat

minusta niin kuin ensimmäisessä käsittelyssä sanoin pitäisi kyllä kouluihin ottaa opetusohjelmiin tämä suvaitsevaisuus ja vanhemmille kanssa koska vanhemmathan täällä ampuvat ne sudet ja käy heti hirmu paniikki olemaan

en ole itse tiennytkään että tämmöinen ongelma on olemassa ja siinä mielessä voisi ensiksikin todeta että hyvä että tässä nyt tehdään ainakin esitys siitä jotta tämmöinen korjattaisiin koska senhän ihan luonnostaan pitäisi olla niin jotta jos ihminen tuommoisessa auttamistilanteessa kärsii jotain vahinkoa niin se korvataan

tuli vaan mieleen olisiko tässä oltava valtiokonttorilla semmoinen erillinen rahasto vai menisikö tämä muun systeemin kautta koska se korostaisi vielä enemmän tämän asemaa ja olisi olemassa tietty summa budjetoitu aina siihen ja raha tietysti karttuisi aikanaan jos sieltä ei käytettäisi korvauksiin

siinä mökkien ympärillä pyörivät sudet ja karhut ja turha edes semmoista paniikkia luodakaan kun eletään rinnan siellä

tässähän ei esitetä mitään rajoitteita siihen muuta kuin tätä tekniikkaa ja kaikki jätetään markkinavoimien niin sanottujen markkinavoimien armoille

olkaa suvaitsevaisia niin kuin me olemme siellä

todellisuudessa eivät tuolla pankkipuolella hirveän paljon markkinavoimat taida toimia koska kuluttajan on hyvin vaikea saada selville sitä mitä se kokonaisuutena maksaa kun jonkun pankin asiakkaana on

jos sitten ei saakaan korvausta niin voi olla että toisella kerralla ei lähde niin herkästi auttamaan koska tietää nämä vaarat että siinä voi joutua itse korvauksiin taikka maksamaan sen vahinkonsa ei saa mistään vahingonkorvausta

kyse on siitä eikö yhteiskunnan pitäisi rakentaa nämä järjestelmät siten jotta jokainen ihminen joka on tässä yhteiskunnassa voi kohtuudella hoitaa asiansa hankkimatta kalliita tietokoneita tai opettelematta niiden käyttöä

meillä on semmoisia seutuja joissa ei välttämättä ihan kaikki toimikaan mutta sitten on ihmisiä jotka eivät lähde näitä uusia värkkejä hankkimaan

arvoisa puhemies

nythän tämä sinällään on hyväksyttävä mutta alun perin kun tästä käytiin keskustelua niin ihmettelin sitä minkä takia kansanedustajan palkkio ei voi olla palkkaa koska se olisi muuttanut koko tämän ajatuksen sillä tavalla että ei tarvitsisi tehdä tämmöistä erillistä systeemiä ollenkaan vaan sitten jos kansanedustaja sattuu tipahtamaan hän saisi työttömyysturvaa jolloin se sitten määritettäisiin samalla tavalla kuin muillekin ihmisille määritetään

sen takia minusta tämä kuvastaa sitä jotta ihmiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa sen mukaan missä asuvat tai mitkä mahdollisuudet tosiasiassa on käyttää joitakin näitä uusia tietoteknisiä välineitä

he eivät osaa käyttää kännykkää sillä tavalla että maksaisivat sieltä laskua eivätkä uskallakaan vaikka pitkän opin jälkeen voisivat oppia näppäilemäänkin joitain lukuja sinne

kun katsoo kansanedustajan palkkion tasoa tällä hetkellä niin ensimmäisenkin kauden kansanedustaja saisi enemmän työttömyysturvaa kuin nyt saa tätä sopeutumiskorvausta

sen takia minusta tähän tilisiirtomaksuun mikä pankkien tiskillä peritään pitäisi kyllä nyt puuttua ja tehdä se kohtuulliseksi

arvoisa puhemies

ajattelin käyttää just samasta asiasta puheenvuoron kuin ed

pulliainen tuossa edellä

kyse on tässäkin tapauksessa ennaltaehkäisystä eli siitä millä tavalla saadaan ne päätökset osoitettua henkilölle sillä tavalla kirjallisessa muodossa jossa todetaan kansanomaisesti miksi joku asia on tyssätty miksei ole myönnetty jotain etuutta koska monesti itsellenikään kun tuossa kansanedustajana olen lähettänyt näitä papereita niistä ei välttämättä tule selkeästi esille mikä on syy miksi on tällainen päätös tehty

gustafsson oli joo ed

edellinen puhuja puhui ihan asiaa mutta tähän indeksiehtoon liittyen kun täällä puhutaan erinäköisistä asioista joiden pitäisi olla indeksin piirissä ihan lyhyesti totean että lapsilisät kyllä pitäisi vihonviimein saada indeksin piiriin

ilmeisesti joissakin pankeissa ei halutakaan asiakkaita sinne tiskeille vaan pannaan niin kova hinta jotta kestäisivät nyt erillään niin eivät saranat kulu liian paljon eivät halua pienasiakkaita ne haluavat isoja rahoja vaan

minusta siihen laatuun pitää kiinnittää erityistä huomiota jotta siinä kuvataan se mihin pykälään mihin seikkaan se perustuu mikä on se johtopäätös miksi on päädytty sellaiseen

sen takia minä odotan jotta tämä asia nyt tässä eduskuntakäsittelyssä edes huomioitaisiin sillä tavalla

arvoisa puhemies

yhä edelleen olen sitä mieltä että ilmeisesti meidän olisi hyvä palata siihen vanhaan systeemiin joka on alueellinen systeemi jolloin siellä alueella kyllä ratkaistiin nopeammin

kun tässä nyt on tämmöinen pattitilanne olemassa niin kyllä minusta tässä pitäisi nyt etsiä semmoinen sovitteluratkaisu jolloin pitäisi ottaa askel tai kaksikin taaksepäin ja katsoa vaikka sitä siirtoa tehdäänkin että se olisi semmoinen liukuva tai portaittainen tai miksi sitä kutsutaan

arvoisa puhemies

sitä en muista enkä tiedä mikä mahtoi se kustannusvaikutus olla kun aikanaan luovuttiin siitä alueellisesta järjestelmästä mutta silloin se ainakin toimi tehokkaammin

toinen asia

mutta kuitenkaan välttämättä sitä kokonaan ei tarvitse vetää takaisin mutta olisi hitaampi aikataulu jolloin ihmiset voisivat sopeutua siihen ja täyttää ne paikat sitten pikkuhiljaa kuopioon

arvoisa puhemies

toivon että yhä edelleen sitä keskustelua käydään siellä valtuutettujen piirissä ja annetaan ohjeita miten tämä kelan hoitavien lääkärien ongelma saadaan ratkaistua

samanaikaisesti kuitenkin isotuloisille ja rikkaimmille annetaan verohelpotuksia ja tunnutaan jatkossakin annettavan ja samanaikaisesti pelotellaan ja ollaan tekemässä ikään kuin salaa siellä salakomiteassa nyt tämmöistä työttömien työttömyysturvaleikkausoperaatiota

nimittäin eilen viimeksi minulle soitti henkilö joka on hankkinut lausunnot seitsemältä erikoislääkäriltä jotka ovat dosenttitasoisia ja tohtoreita

aiotteko perua näitä verohelpotuksia mitä ensi vuodelle on tarkoitus antaa koska se olisi minusta semmoinen rohkea ja näyttävä teko siinä jotta annetaan se viesti jotta pidetään köyhemmistäkin huolta koska se vie pohjaa myös kuntien valtionosuuksien kasvattamiselle tai näiden etuuksien rahoittamiselle

kaikki nämä erikoislääkärit ovat todenneet jotta se edistäisi hänen selviytymistään jos tämä kuntoutus hänelle myönnettäisiin mutta terveyskeskustasoinen lääkäri sitten kelassa on katsonut että ei tämä kaveri mitään kuntoutusta tarvitse

se nostaa vastarinnan ja sen takia tässä pitäisi löytää semmoinen ratkaisu jossa kokeillaan saada vaikka vähän pitemmällä aikajanalla oleva ratkaisu joka on hyvä eikä vaaranneta lääketurvallisuutta

enimmäkseenhän tämä on painottunut sitten tänne julkiseen puoleen ja naisalojen puoleen hoivapuoleen opettajat ja tämän tyyppiset henkilöt ovat lähteneet vuorotteluvapaalle

nimittäin pitää nyt vähintään olla sen tasoinen sitten myös se kelan lääkäri joka kumoaa nämä aikaisemmat lääkärinlausunnot

kun tämä vakinaistetaan niin ainakin minä toivoisin jotta myös tämä leviäisi teollisuuden puolelle koska siellä on saman tyyppinen tarve niin kuin ed

minusta kyllä teollisuuden puolella kanssa pitäisi olla mahdollista että nämä nuoret pääsisivät sinne ja nämä vanhemmat työntekijät tajuaisivat tämän mahdollisuuden että tässä on hetken hengähdysmahdollisuus ja ilman sitä työssä jaksaminen pois mahdollistetaan työssäjaksaminen

sitten se tutkimustulos josta puheenjohtaja satonen totesi

minä en sitä näkisi sillä tavalla ihan ongelmattomana koska on vaikea sanoa siitä tutkimuksesta koska välttämättä ei just semmoista vertailuryhmää ole olemassa

silloinhan tämä tutkimus pitäisi tehdä sillä tavalla jotta pitäisi löytää just saman tyyppiset samanlaiset henkilöt ja verrata niitä mitä heille tapahtuisi eli osa laskea vuorotteluvapaalle ne jotka ovat halukkaita ja osa ei

kun ihmisiä olen tavannut niin he ovat kokeneet itse tämän myönteiseksi ja hyväksi järjestelmäksi ja sen takia on hyvä että tämä nyt sitten vakinaistetaan

minusta nyt tässä pitäisi samassa yhteydessä kyllä tehdä selvitys ja mahdollisesti muuttaa koko tätä järjestelmää koska nythän on jo todettu se jotta näiden ihmisten jotka myöhemmin jäävät eläkkeelle eläkkeen taso tulee joka tapauksessa tipahtamaan putoamaan

kun katsoo muutenkin mikä eläkkeiden taso tulee jatkossa olemaan keskivertona niin koska ollaan hyvin paljon pätkätyösuhteissa todennäköisesti nuoret joutuvat tulemaan joskus aikanaan toimeen kun eläkkeelle jäävät hyvin pienelläkin eläkkeellä

arvoisa puhemies

sen takia tämä elinaikakerroin vielä heikentää sitä

toinen asia mikä tässä tulee esille on palomiehet

nyt tässä yhteydessä vihonviimein pitäisi tämä hoitaa kuntoon kun tämä on taas kerran pöydällä koska palomiehiä voi verrata näihin sotilasammatteihin

mutta kun tämä nyt vakinaistetaan minä en hirveän paljon enää kantaisi huolta siitä tutkimustyöstä koska ei kai tätä juttua nyt heti olla purkamassa

täällä pääsee vähän nuorempana eläkkeelle mutta palomiehet joutuvat tekemään siis normaaliin eläkeikään asti yleiseen eläkeikään asti eikä voi edellyttää heidän kuntonsa varjolla että he pystyvät tekemään sitä työtä eläkeikään saakka

tässä on vielä tapahtunut semmoinen muutos että nythän on alueelliset palo ja pelastuslaitokset perustettu jolloin välttämättä ei kohta tiedetä mistä kunnasta nämä ihmiset ovat

jokin isäntäkunta on olemassa ja ei voi edellyttää että vaikka pohjois karjalassa joensuun pitäisi palkata johonkin työhön sitten kaikki nämä ihmiset jotka eivät enää kykene savusukeltamiseen tai siihen pelastustyöhön

arvoisa puhemies

eikö tässä pitäisi ottaa pakkia ja tehdä sillä tavalla että oikeusministeriön alla olisi elin joka hoitaisi tämän tehtävän eikä sitä liitettäisi valtiontalouden tarkastusviraston alaisuuteen

tässä mietinnössähän todetaan kuitenkin sillä tavalla jotta tarkastusvirastolla ei ole edes mahdollisuutta tehdä tämmöisiä tarkistuksia ja silloin jotenkin jää niin kuin vajaaksi tämä kysymys